valitettavasti monen vaikeasti oirehtivan lapsen ja nuoren kohdalla on kysyttävä onko huostaanotto tehty liian myöhään onko lapsi jäänyt vaille lainmukaista suojelua ja tukea

jos huostaanotto tehtäisiin oikea aikaisesti ja lapsen edun näkökulmasta se vähentäisi lapsen vaurioitumista ja voisi tehdä myös perheen jälleenyhdistämisen myöhemmin mahdolliseksi

toinen asia jonka lyhyesti nostan tässä puheenvuoroni lopuksi esille ja jonka moni muukin täällä salissa on jo nostanut esille on ensivastetoiminnan suuri merkitys

perhehoidon kohdalla tämä merkitsee sitä että sijaisperheet varsinkin jäävät vaativassa työssään yksin

tähän kaikkeen pitäisi tietenkin vastata muun muassa osaamista kehittämällä uutta yrittäjyyttä vahvistamalla ja ottamalla käyttöön koko innovaatioketju jossa ammattikorkeakoulut ovat olennainen osa

arvoisa puhemies

ihan samalla tavallahan on monien muidenkin ammattiryhmien kohdalla mutta tämä ryhmä nyt kannattaa kerta kaikkiaan katsoa mitä se on syönyt ja jatkossa lisätä näitten ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrää

pienissä kunnissa kaukana keskuksista ensivastetoiminta on vieläkin tärkeämpää ja oikein erityisen tärkeää

työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttaminen oppilaitosten ja työelämän yhteistyönä vaatii kummaltakin osapuolelta uutta ajattelutapaa ja toimivaa kumppanuutta

yhtenäiset toimintamallit on luotava esimerkiksi lastensuojeluilmoitusten käsittelyyn lastensuojelutarpeen arviointiin huostaanottoon ja sijaishuoltopaikan valintaan

tiedän sen omasta kokemuksestani sillä oma sisareni olisi menehtynyt ellei hänen ensivastetoiminnassa työskentelevä poikansa olisi pelastanut häntä

oppilaitoksissa on luotettava siihen että oppia voi muuallakin kuin koulun seinien sisäpuolella

peter maassenin arviointiryhmä kiinnittää huomiota siihen että ammattikorkeakouluille on annettu tutkimus kehitys ja innovaatio tehtävä mutta koko verkosto ammattikorkeakoulukenttä on jätetty yksin siitä selviytymään

vaikka lain mukaan perhehoito on nyt ensisijainen hoitomuoto lastensuojelun sijaishuollossa lasten ja nuorten mahdollisuus päästä perheeseen todellakin vaihtelee rajusti kunnasta toiseen

perhehoitoon sijoitetun vastuutyöntekijä on erittäin merkittävä uudistus sekä lastensuojelun perhehoidossa että aikuisten perhehoidossa koska sillä puolella ei ole lastensuojelulakia vastaavaa lainsäädäntöä normittamassa perhehoitoa hoidettavan näkökulmasta

jos lastensuojelun kehittäminen jätetään pelkästään kuntien vastuulle erot kuntien välillä tulevat kasvamaan ja eriarvoisuus palveluiden saatavuudessa ja laadussa lisääntymään

korotus on paitsi arvostuksen osoitus myös erittäin merkittävä niille perhehoitajille joille maksettava hoitopalkkio on nyt vain minimi tai lähellä sitä

vaikka valtaosalle kuluttajista menossa oleva vuosi on ollut hyvä esimerkiksi palkankorotusten ja matalan korkotason takia meidän on tehtävä kaikkemme työttömien ja lomautettujen aseman parantamiseksi ja paluun mahdollistamiseksi työmarkkinoille työllisyyden lisäämiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

lastensuojelun asiakkaina olevat vanhemmat toivovat että lasten kanssa työtä tekeville opetettaisiin valmiuksia ottaa puheeksi vaikeitakin asioita kuten päihteiden käyttö uupumus tai väkivalta

perhesijoitusten määrän suhteellinen kasvattaminen esityksessä arvioidussa laajuudessa edellyttää selkeää lisäpanostusta perhehoidon tukitoimiin sekä uusien sijaisperheiden rekrytointia ja koulutusta

kokemukset eräissä kunnissa kuten kotkassa ja tampereella täällä helsingissäkin jo toteutetusta perhehoidon kehittämistyöstä osoittavat että perhehoitopaikkoja pystytään määrätietoisella työllä merkittävästikin lisäämään

norjassa valtio osallistuu kuntien ohella vahvasti perhehoidon kehittämiseen

parhaimmillaan kuntouttava työjakso työllistämistuki taikka työharjoittelu voisi kuitenkin olla niin nuorelle kuin vanhemmallekin uuden alku

siellä ei kiistellä siitä voiko perhehoito olla ensisijainen hoitomuoto lastensuojelun sijaishuollossa vaan siellä mietitään sitä miten perhehoito voisi mahdollisimman hyvin onnistua tehtävässään

erilaisista lähtökohdista tuleville nuorille pitää voida räätälöidä henkilökohtainen palvelukokonaisuus joka tukee heidän aktivoitumistaan kohti avoimia työmarkkinoita

tällä hetkellä on suuret alueelliset erot perhehoidon osuudessa ja ne selittyvät sillä miten tietoisesti alueella on panostettu perhehoidon kehittämiseen sekä sillä millaiset toimintaedellytykset perhehoidolle on voitu alueella turvata

arvoisa puhemies

lastensuojelulakiin sisältyvän perheen jälleenyhdistämisen tavoitteeseen sisältyy monia kipeitä asioita

perhehoidon organisoinnissa voitaisiin hyötyä ja hyödytään itse asiassa ilman muuta alueellisen organisoinnin mallista myös nyt esitettyjen uudistusten toimeenpanossa

sijoitetullakin lapsella tulisi olla oikeus pysyvyyteen ja kiintymyssuhteiden jatkuvuuteen

pysyvän huostaanoton pitäisi olla mahdollista tilanteissa joissa lapsen kiintymyssuhteet ovat tosiasiallisesti rakentuneet sijaisperheeseen

myös työpajoissa pitäisi voida suorittaa osaopintoja ja näyttöön perustuva osaaminen pitäisi myös paremmin voida tunnistaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomen innovaatiojärjestelmästä tehty kansainvälinen arviointi paikantaa ammattikorkeakoulut tärkeäksi osaksi suomen alueellista innovaatiojärjestelmää

erityisesti omaishoitajat ovat jättäneet vapaapäivänsä monesti pitämättä koska intervallihoitopaikkoja tai kotilomitusta ei ole ollut riittävästi taikka omaishoitajat eivät ole halunneet viedä läheistään laitokseen

edustaja eloranta koska pietari jääskeläinen on ikävä kyllä

erilaiset biomassat ovat raaka ainerikkauksiamme ja kun ne yhdistetään korkeatasoiseen osaamiseen ja luontoarvoihin saamme poikkeuksellisen hyvät lähtökohdat hyötyä käynnistyvästä muutoksesta

arviointiraportissa ammattikorkeakoulujen nähdään sekä tuottavan ammattilaisia alueellisiin tarpeisiin että palvelevan paikallisia ja alueellisia työ ja elinkeinoelämän tarpeita soveltavalla tutkimuksella

tällä parannetaan siis nyt tätäkin asiaa

toivon että tämä lakiuudistus on askel kohti välttämätöntä perhehoidon kokonaisuudistusta

nyt pystymme lisäämään sekä perhehoidon määrää että laatua ja antamaan yhä useammalle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden eheytyä perheessä ja lisätä myös aikuisten perhehoitoa

puuta hyödynnetään rakennetussa ympäristössä uusiutuvaa energiaa asumisessa liikkumisessa ja teollisuudessa ja bioteknisesti voidaan tuottaa lääkkeitä ja paljon paljon muuta

arvoisa puhemies

tämän tilanteen korjaamiseksi ammattikorkeakoulujen tulisi entisestään vahvistaa nimenomaan palvelusektoriin liittyvää tutkimus kehitys ja innovaatiotoimintaansa tilanteessa jossa tieteen tilan arviointi suosittaa yliopistoille vahvempaa panostusta perustutkimukseen

monissa maissa on jo laadittu strategioita biotalouden hyödyntämiseksi ja myös suuri joukko globaalisti toimivia yrityksiä toimii varsin aktiivisesti

saarijärvellä sijaitsevan biotalousinstituuttimme missio on toimia kansainvälisenä biotalousalan tutkijana ja asiantuntijana kouluttajana sekä alan yrittäjyyden ja liiketoiminnan kehittäjänä

arvoisa puhemies

budjetti sisältää monia erittäin oleellisia määrärahalisäyksiä

toiminnan tavoitteena on tukea uusiutuvaan energiaan maatalouteen ja puhtaaseen veteen liittyvän yritystoiminnan ja työpaikkojen merkittävää kasvua keskisessä suomessa

sellaisia ovat mielestäni esimerkiksi päihdeäitien kuntoutukseen liittyvä pidä kiinni hoitojärjestelmän jatkon turvaaminen nuorten mielenterveyspalvelujen vahvistaminen vanhusten perhehoidon mallin levittäminen koko maahan kiinnostusta koko maasta on osoitettu tätä hoitomuotoa kohtaan

energiaan liittyvässä kehittämistoiminnassa painopistealueet ovat biopolttoaineiden tuotanto laadunhallinta ja logistiikka polttoteknologia ja päästöjen hallinta sekä bioenergiayrittäjyys ja liiketoiminta

me haluamme ehdottomasti kehittyä edelleen tällä tiellä ja ainakin meillä siihen on hyvät mahdollisuudet ja jos tässä maassa halutaan niin kaikkialla suomessa on erinomaiset mahdollisuudet jos hallitus ojentaa vähän kättään ja pistää vauhtia metsätöihin niin että me pääsemme kaikki nauttimaan biotalouden hedelmistä

vielä muistutan kehitysyhteistyömäärärahojen kohdalla että mahdolliset tarkistukset oda kelpoisuudessa eivät saa johtaa jatkossa heikennyksiin varsinaisen kehitysyhteistyön määrässä tai laadussa

pienituloisen paradoksi on se että yksilö löytää elämälle merkitystä köyhien yhteisöistä mutta rakenteelliset muutokset saavat edetä aivan rauhassa

arvoisa puhemies

meidän on vastattava tulevaisuuden haasteisiin osaavan työvoiman turvaamiseksi mutta yhtä lailla on huolehdittava samaan aikaan sosiaalisesta eheydestä ja yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta

jos terveyseroja halutaan kaventaa pitää perusterveydenhuoltoa tarjota paljon vahvemmin esimerkiksi työttömille ja muille työelämän ulkopuolella oleville

me saamme olla edelleenkin ylpeitä pisa tuloksistamme

varsinkin pitkäaikaistyöttömien ja päihdeongelmaisten sekä mielenterveyspalveluita tarvitsevien arvioidaan saavan palveluita jatkossa yhä huonommin

miksi mielenterveyden ongelmat lisääntyvät kaikissa ikä ja väestöryhmissä

tämän uudistuksen keskiössä on omaishoitajien vapaajärjestelmän kehittäminen

yhdenvertaisuuden toteutuminen koulutuksessa edellyttää että jo opinpolun alussa tunnistetaan ja huomioidaan jokaisen lapsen omat vahvuudet ja erilaiset lahjakkuudet

tämä parantaa esimerkiksi omaa lastaan hoitavien työssä käyvien omaishoitajien asemaa joilla ei välttämättä ole ollut lainkaan mahdollisuutta raskaasta hoitovastuusta irrottautumiseen

suomessa työmarkkinatuelta pudotaan yhä enemmän toimeentulotuelle

tässä ei ole kyse tasoryhmien palauttamisesta vaan siitä että lahjakkuusreservit eivät jää hyödyntämättä ja toisaalta tuen tarvitsijat eivät jää vaille kaipaamaansa tukea

niillä omaishoitajilla joiden antama hoitotyö on ympärivuorokautisesti ja jatkuvasti sitovaa oikeus kolmeen vapaavuorokauteen säilyy samoin edellytyksin kuin nykyäänkin

työttömyysturvan sanktiot ovat purreet eikä nuoria ole onnistuttu saattaen vaihtamaan toisen asteen opintoihin tai saamaan elämän syrjästä kiinni

keskeisin ongelmakohta omaishoitajien vapaissa on tällä hetkellä se että arviolta lähes puolet omaishoitajista ei pysty tai halua hyödyntää oikeuttaan vapaaseen

nuorille tarjotaan suomessa lähinnä rangaistuksia eikä riittävästi kuntoutusta räätälöityjä opinpolkuja tai oppisopimusta jonka avulla olisi mahdollisuus päästä myöhemmin työelämään

syynä on ollut usein se että kunnan tarjoamia sijaishoitovaihtoehtoja on pidetty varsin yksipuolisina ja tarjolla on ollut useammin laitoshoitoa tai hoitoa palveluasumisyksiköissä ja esimerkiksi kotiin annettavaa sijaishoitoa on ollut vain harvoille tarjolla

arvoisa puhemies

millä tavalla innovaatiorahoituksesta parantaa yhdenvertaisuutta ja sitä että kaikki pääsevät kykyjensä ja halujensa mukaan opiskelemaan ja kasvamaan ihmisyyteen ja aktiiviseen kansalaisuuteen

tästä lankeaa valtava lasku sekä inhimillisesti että yhteiskunnalle